tähän hallituksen esitykseen liittyy myös vastalause ja sen yksi kantava teema on se että lakiehdotuksen pääpaino on aikuisten oikeuksissa adoption kohteena olevan lapsen oikeuksien jäädessä toissijaiseksi

kun luin tämän vastalauseen pidemmälle niin siellä sanotaan näin että entistä monimuotoisemmissa perheissä elävien lasten asema on turvattava vahvistamalla lapsen sidettä vanhempiin ja isovanhempiin sekä sukuun niissäkin tapauksissa joissa lapsi ei asu toisen vanhempansa kanssa

arvoisa rouva puhemies

tässä hallituksen esityksessä palkkatuen starttirahan myöntämisedellytyksiä ehdotetaan muutettavaksi siten että säännöksissä otettaisiin nykyistä paremmin huomioon kilpailuneutraliteetti ja eun valtiotukisäännökset joiden mukaan elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle voidaan myöntää palkkatukea joko yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen säännösten mukaisena tukena tai vähämerkityksellisenä de minimis tukena

huomionarvoista on että palkkatukien myöntämisedellytykset eivät muutu kuntien kotitalouksien eivätkä elinkeinotoimintaa harjoittamattomien yhdistysten ja säätiöiden osalta siis elinkeinotoimintaa harjoittamattomien yhdistysten ja säätiöiden osalta

yhdistykset ja säätiöt joiden toiminnasta vain osa on elinkeinotoimintaa voivat vielä eriyttää elinkeinotoiminnan kirjanpidollisesti muusta toiminnasta ja saada tähän muuhun toimintaan työllistyvien palkkatuet entisin ehdoin

valiokuntakäsittelyn aikana kuultavina olleiden sosiaalisten yritysten pelot omasta kohtelustaan tulevien tukien suhteen kiteytyvät aika usein siihen ongelmaan että kun samaan aikaan piti osoittaa olevansa tarpeellinen ja korvaamaton niin piti myös todistaa ettei kilpaile millään tavalla yleisillä markkinoilla että ei tämä meidän toiminta ole keneltäkään pois

erittäin vaikeaa se on kuitenkin hyvin toimivilla työttömien ruokaloilla sinne kun pyrkii myös halvan hinnan ja hyvän ruuan ansiosta muitakin kuin työttömiä

arvoisa puhemies

ukkola oikeastaan unohtaa sen että tämä laki on todellakin lähtenyt siitä liikkeelle että tätä tarvitaan että ihmisellä on oikeasti hätä siitä kun mikään ei voi enää auttaa

tämä taas aiheuttaa sen tosiasian että kilpailu ei ole enää rehellistä muiden ravintoloiden tai palveluiden tuottajien kanssa

on erittäin tärkeää näiden työttömien ruokaloiden kannalta että ne toimivat alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti työttömien sosiaalisina kokoontumispaikkoina ja siinä samassa auttavat työttömän arkea tarjoamalla maittavaa ruokaa sopivaan hintaan

työ ja elinkeinoministeriön laatiman ohjeluonnoksen mukaan yhdistyksen tai säätiön katsotaan olevan elinkeinotoiminnan harjoittaja jos palveluiden ja tuotteiden myynti on jatkuvaa ansiotarkoituksessa ja kilpailuolosuhteissa tapahtuvaa

tämän ohjeistuksen noudattamisen ei pitäisi olla kovin vaikeaa

kaiken lisäksi se on erittäin tärkeää koska jos yritykset jotka saavat myönnettyjä tukia toimintaansa alkavat kilpailla samalla alalla toimivien yritysten kanssa niin kilpailuasetelma vääristyy ja pahimmassa tapauksessa vapailla markkinoilla toimiva yritys menettää omaa kannattavuuttaan

kiitos jeesustelu kolvastasi jälkipuinnista

toki on hyvä muistaa että pääsääntöisesti sosiaalisten yritysten asiakaskunta on sellaista että se ei muodosta kilpailutilannetta yritysten ja sosiaalisten yritysten välille

siitä huolimatta on hyvä muistaa se tosiasia että tuotettaessa palveluita sosiaalisten yritysten kautta alle markkinahintaan estetään myös tosiasiallisesti sosiaaliturvan kehittymistä

välityömarkkinoiden tarkoituksena on palkkatuetun työn avulla antaa vaikeasti työllistyville henkilöille mahdollisuus päästä mukaan työelämään ja hankkia työkokemusta kehittää ammattitaitoaan ja vahvistaa nimenomaan itseluottamustaan niin että he palkkatukijakson jälkeen voisivat työllistyä vapaille työmarkkinoille tai hakeutua koulutukseen

arvoisa rouva puhemies

pidän erittäin tärkeänä yhdistysten ja säätiöiden tekemää työtä vaikeassa työllisyysasemassa olevien henkilöiden työllistämiseksi ja arvostan järjestöjen yleishyödyllistä toimintaa

siitä huolimatta pidän erittäin tärkeänä että tuettu työvoima ei sotke vapailla kilpailuilla markkinoilla toimivien yritysten elinkeinotoimintaa eikä se saa olla esteenä sosiaaliturvan kehittymiselle

tässä esityksessä poliisin toimintavaltuuksia lisätään antamalla lupa tarkastaa alaikäisen mukana olevat tavarat ja päällisin puolin hänen vaatteensa jos alaikäistä epäillään todennäköisin syin alkoholijuoman hallussapitoikärajaa koskevasta rikkomuksesta ja jos tarkastus voi tapahtua puuttumatta loukkaavalla tavalla epäillyn henkilökohtaiseen koskemattomuuteen

valiokuntakäsittelyn aikana vaatteiden tarkastamisesta meinasi tulla jonkinnäköinen ongelma ja tämmöinen kynnyskysymys mutta onneksi lapsen etu voitti ja nyt meillä on varsin kohtuullinen ratkaisu

ilman tätä vaatteiden päällisin puolin tapahtuvaa tarkastusta olisi luultavammin tapahtunut vain niin että pussikaljat olisivat vaihtuneet sellaisiin juomiin jotka olisi ollut helppo kuljettaa povessa

luultavimmin olisimme silloin vaikuttaneet siihen että nuoret olisivat alkaneet juoda aikaisempaa väkevämpiä juomia mikä olisi tietysti ollut huomattavasti vaarallisempaa ja tämähän ei ollut meidän tarkoituksemme

toinen lakivaliokunnassa selvästi esille noussut asia oli alkoholin mielikuvamainonta aivan niin kuin puheenjohtajamme tässä erittäin osuvasti esitteli

vaikka lakivaliokunta ei mietinnössä varsinaisesti ota edes kantaa mielikuvamainontaan on silti hyvä arvioida mielikuvamainonnan vaikutukset mahdollisten lisätoimenpiteiden varalta

sosiaali ja terveysvaliokunta onkin toistuvasti kiinnittänyt huomiota alkoholimainontaan ja kannattanut useissa eri mietinnöissään ja lausunnoissaan alkoholimainonnan rajaamista tuotetietojen esittämiseen

voisin vaikka väittää että jos siellä viskipulloa mainostettaisiin niin sillä ei olisi niinkään isoa merkitystä meidän nuorisollemme kuin näillä kaikilla makulonkeromainoksilla

arvoisa puhemies

olemme nyt tilanteessa jossa ensi vuoden talousnäkymät ovat poikkeuksellisen epävarmat ja talouskehitys voi olla vielä ennustettua heikompaa ja työttömyys arvioita suurempaa

talouskehityksen ennustaminen on siis erityisen vaikeaa tässä tilanteessa mutta varmaa on se että kansainvälisen kasvun hiipuminen vaikuttaa väistämättä myös suomeen

tällä budjetilla ja jo aikaisemmin kuluvan vuoden lisätalousarviossa käynnistetään useita toimia joilla edistetään kotimaista kysyntää ja työpaikkojen säilymistä sekä luodaan luottamusta tulevaisuuteen

onhan toimet käynnistetty jo edellisen hallituksen aikana

onkin ihmeellistä että vasemmisto oppositio haluaa nyt keskeyttää tuottavuusohjelman kun sen noudattaminen on tulevaisuuden työvoiman tarpeen kannalta lähes välttämätön

olisi vastuutonta näytellä vieläkin että emme tiedä mihin vaikeuksiin olemme tulevaisuudessa näiden vaikeuksien lisäksi joutumassa oman kokonaistuottavuuden kanssa mikäli emme puutu vanhoihin rakenteisiimme

katson myös että koska valtio edellyttää myös kunnilta omaa tuottavuuden parantamista kuntien yhteenliittymisillä eli kunta ja palvelurakenneuudistuksella niin on luontevaa ja vastuullista pitää kiinni itse itselleen asettamistaan tuottavuuden parantamisohjelmista

miksi kunnat muuten osallistuvat tuottavuuden parantamiseen tähtääviin ohjelmiin

arvoisa puhemies

laskusuhdanteen myötä julkisen talouden tila on kuitenkin heikentymässä nopeasti ja riskit kuntatalouden kiristymiseen ovat lisääntyneet huomattavasti

huoli kuntatalouden kiristymisestä on aiheellinen vastaavathan kunnat pitkälti kunta laistemme hyvinvoinnista

arvoisa rouva puhemies

jos olen oikein ymmärtänyt niin se suurelta osin muodostuu siitä että olemme luopuneet sakon muuntorangaistuksesta

tästä asiasta käytiin kova keskustelu tässä taannoin enkä halua katsoa siihen peruutuspeiliin mutta minua kiinnostaa nyt kuitenkin se kun tässä tuli myös esille se että meillä käräjäoikeudet ovat jo osittain ruuhkautuneet suomessa ja on myös mahdollista tai tämmöinen pelote oli että tämä saattaa ruuhkauttaa tulevaisuudessa myös näitä käräjäoikeuksia

on hienoa huomata että oppositio kantaa huolta suomelle tärkeästä kysymyksestä

keskustelu suomalaisten yritysten ja suomalaisen teollisuuden kilpailukyvystä globaalisti sekä harmaan talouden uhasta kansantaloudelle ja suomalaisille työpaikoille on meille tänä päivänä ehkä tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin

monet uudet kuntaliitoskunnat tekevät ensi vuoden budjettia jo muutenkin epävarmoissa lähtökohdissa niin että on pystyttävä reagoimaan nopeasti negatiivisiin viesteihin

on varmaa että yhtä valmista vastausta työpaikkojen säilyttämiseksi suomessa ei löydy mutta on helppo toivottaa myös vasemmisto kantamaan oma panoksensa teollisuutemme kilpailukyvyn varmistamiseksi

katson että luottamuksen säilyminen kuntatalouden kestävyyteen edelleen pitkällä tähtäimellä on keskeistä tässä tilanteessa hyvin alkanutta kunta ja palo

arvostan sitä että oppositiokin miettii niitä syitä jotka ovat johtaneet siihen että teollisuutemme etsii sijoittumista maamme rajojen ulkopuolelle

arvoisa puhemies

hyvällä katson kuitenkin sosiaalisesti oikeudenmukaisia tekoja edellä lueteltujen haasteiden keskellä

veronkevennykset sekä kotitalouksien ostovoiman paraneminen ruuan arvonlisän alentamisella ensi vuoden lokakuusta alkaen ovat varmasti monille perheille tervetulleita asioita

avaamalla näin välikysymyksellä tämän keskustelun suomalaisen työn teettämisen hinnasta voi vasemmisto ja muu oppositio alkaa esittää niiden kustannusten tai sidonnaisuuksien poistoa jotka estävät suomalaisen työn ja osaamisen lisääntymisen suomessa

vasemmiston positiiviset kehittämisen avaukset ovat olleet perinteisesti aika harvassa suomalaisen yrittämisen kasvun työllistämisen tai kannustavan verotuksen tiimoilta

näitä kuitenkin nyt tarvitaan myös teidän puoleltanne jotta suomalainen yrittäjä innostuisi ja uskaltaisi investoida kotimaahansa

tarvitsemme hyvää johdonmukaista ja tiukkaa talouskuria

perinteisesti meillä on suomessa sellainen tapa että ne ihmiset jotka puhuvat hyvinvointiyhteiskunnan puolesta myös lataavat sille aika paljon painolastia erilaisten maksujen kautta

tosin vasemmistoliiton avauspuheenvuoroissa kyllä enemmänkin lähdettiin siitä että työllisyyttä ja työnantajia rokotetaan enemmän mieluummin kuin lähdettäisiin poistamaan niitä ongelmia

toinen ehkä vielä konkreettisempi ja vaikuttavampi keino jossa nimenomaan vasemmiston tinkimättömällä työllä olisi merkitystä olisi heidän vaatimuksensa esimerkiksi suomen yrittäjien mukaan ottamisesta työelämän kysymyksien ratkaisemiseksi

suomalaiset työpaikat syntyvät tänä päivänä suurelta osin juuri pieniin yrityksiin

harmaan talouden kitkemiseksi pois työmaaltamme meidän tulee parantaa viranomaisten välistä yhteistyötä tehostaa valvontaa ja seuraamusten tehokkuutta aivan kuten tällä on erittäin hyvin lähes jokaisessa puheenvuorossa toivottu

samoin ammattiyhdistysliikkeen toimintaa harmaan talouden ongelmien ratkaisemiseksi voi varauksettomasti kiittää ovathan he asiantuntijoita tässä asiassa

tähän asiaan on päässyt hyvin tutustumaan työelämä ja tasa arvovaliokunnan työssä kun siellä on käynyt paljon asiantuntijoita ammattiyhdistysliikkeistä ja he ovat kertoneet näistä toimista

tämä tuskin onkaan kovin vaikeaa olemmehan tässä asiassa ilmaisseet yhteisen huolemme

olemme varmasti yhtä mieltä siitä että onnistunut ja oikein mitoitettu innovaatiopolitiikka on yksi tulevaisuuden suomen menestyksen avaimista mutta nyt näyttää siltä että emme saavuta itse itsellemme asettamiamme tavoitteita rahoituksellisesti

arvoisa puhemies

me käsittelemme täällä päivittäin erilaisia lakeja ja me kutsumme nämä samat lobbarit joka päivä tänne sisään meille kertomaan mielipidettään asiasta ja riippuen aina siitä minkä värinen hallitus täällä on otetaan eri puolilta näitä asioita paremmin huomioon

kyllä minä nyt vähäsen epäilen että me oikeasti haluaisimme semmoista asiaa että nokia lopettaisi suomessa lobbaamisen

tiusaselle

ei riitä se jos katsomme että suomalaisia työpaikkoja valuu ulkomaille että me alamme rajoittaa sitä lainsäädännöllisin keinoin tai keksiä uusia maksuja tätä vastaan vaan meidän kannattaa valita toinen parempi tie eli se että me huolehdimme meidän kilpailukyvystämme

näitä tämmöisiä avauksia olisin halunnut kuulla teiltä kun te tämän välikysymyksen teitte että olisi tuoneet myös sitä mitalin toista puolta esiin

mitkä ovat ne verotukselliset keinot mitkä ovat niitä semmoisia keinoja joilla suomalaisia työnantajia voitaisiin tulla lähemmäksi että he pystyisivät omaa kustannustasoaan tiputtamaan

näitä avauksia olisin kaivannut hieman enemmän kuin sitä painolastin lisäämistä koko ajan ja suomalaisen työilmapiirin kahlitsemista

arvoisa puhemies

keskustelu vanhustenhuollon toimivuudesta ja hoidon ja oikeuksien turvaamisesta on tervetullutta ja valitettavasti myös kyllä osittain hyvinkin aiheellista

vaikka asia näin välikysymyksen muodossa helposti politisoituu niin pidän tästä kokonaisuudesta keskustelua tärkeänä myös täällä eduskunnassa onhan huoli meillä kuitenkin tässäkin asiassa yhteinen ja tämä huoli vanhusten pärjäämisestä on todellakin aito

huolimatta siitä että vanhusten jaksaminen ja elo yleensä näyttäytyy jokaiselle ihmiselle eri tavalla on tähän kiinnitettävä yhteiskunnallista huomiota hyvinkin laajasti

kotikaupungissani kouvolassa on samainen keskustelu herännyt henkiin nimettömän hoitajan yleisönosastokirjoituksen kimmokkeena

väitteet vanhusten huonosta kohtelusta on otettu tosissaan ja asiat tullaan meilläkin tutkimaan perusteellisesti

kouvolassa asian tosin nosti esiin kokoomus ja vastaamaan joutui sosialidemokraattisen taustan omaava lautakunnan puheenjohtaja

nyt kun epäkohtia kaivetaan olisi hedelmällisempää yrittää yksilöidä ne eikä lytätä koko vanhustenhuoltoa kautta linjan

vanhustenhoidon parissa tehdään arvokasta ja erittäin raskasta työtä

ymmärrykseni ja kokemukseni tai tietoni eivät tuolloin aikaisemmin riittäneet arvioimaan kaikkea sitä hoitoa ja turvaa jota vanhuksille tarjottiin

ajattelemisen aihetta herätti eräs toinen yleisönosastokirjoittaja joka kirjoituksessaan kysyi miten on ajateltu että tämän kaltaisten vanhusten hoitaminen voisi laitoksissa onnistua inhimillisesti säädyllisesti ja kaikin puolin ihanasti vaikka resursseja olisi niin paljon että jokaiselle vanhukselle olisi vierellään ikioma hoitaja vahtimassa yötä päivää

arvoisa puhemies

vanhustenhuollossa ja sen parantamisessa on varmasti paljon työtä jäljellä mutta kannattaa muistaa että paljon on tämän hallituksen aikana jo tehty tai on jo työn alla

se koskee sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja kuten koti ja asumispalveluja omaishoidon tukea laitoshoitoa sekä sosiaalihuollon erityislakien mukaista palvelua kuten vammaispalveluja päihdehuollon palveluja ja toimeentulotukea

kaikki tiedämme että iäkkäiden ihmisten määrä vain kasvaa jatkossa ja lisähaasteita hyvinvointiyhteiskuntamme ylläpitoon aiheutuu jo sitäkin kautta

olemme saaneet olla ylpeitä tässä vuosien saatossa pisa tutkimuksien antamista tuloksista ja toivonkin että jonain päivänä voimme olla yhtä ylpeitä vanhustenhuoltomme saavutuksista

arvoisa rouva puhemies

on hirveän vaikea mitata sitä jos suomalaiset yritykset eivät olisi kansainvälistyneet ja investoineet ulkomaille paljonko tänne suomeen olisi jäänyt työntekijöitä jos näin ei olisi tapahtunut

minä ajattelen tätä asiaa jollain tavalla niin että nämä ulkomaille luodut työpaikat maksavat näitä suomalaisia työpaikkoja ja suomessa tehdään eri työtä

meidän pitäisi vain uskoa se että suomeen ei nyt ihan äkkiä tule bulkkitavarateollisuutta tänne ei enää semmoista teollisuutta keskity

täällä ei olisi enää tämmöistä metsäteollisuusrakennetta ollenkaan

arvoisa puhemies

suomen kieli ja kovin erilaiset olosuhteet verrattuna eksoottisiin väkirikkaisiin maihin ovat rajoittaneet suomeen tosissaan asettuvien ihmisten määrää

silti tulisi hyväksyä se tosiasia että monelle jo hyvin koulutetulle ihmiselle suomi on vain välipysähdyspaikka ennen euroopan muita maita

parempi palkka helpommin omaksuttava kieli sekä sosiaalisempi ympäristö monessa muussa paikassa jättävät suomen sivustakatsojaksi kilpailtaessa osaavasta työvoimasta